eihän tällaisella aikataululla ole pystytty hallinnollisesti avaamaan uusia virkoja vaan ne ovat toistaiseksi määräaikaisia

kun täällä puhuttiin reumakirurgiasta ja kirurgiasta ylipäätään sikäli että hoidot ovat päiväkirurgiaa niin mainitsen tässä yhteydessä että päijät hämeen keskussairaalassa toimii suomen suurin päiväkirurginen yksikkö ja taitaa olla uusinkin

päijät hämeen keskussairaala aikoo neuvotella myös sitten muiden kuin vain oman alueensa potilaitten hoitamisesta eli siellä ollaan kiinnostuneita myymään palveluita ulkopuolisille

mutta ainakin asiantuntijat ajattelevat niin että tämä reumasäätiön sairaalan rakennus ei varmastikaan pystyisi toimimaan sivutoimipisteenä

eli kaiken kaikkiaan päijät hämeen keskussairaala ja päijät häme ovat siinä suhteessa hyvin onnellisessa asemassa että saamme sinne lehtitietojen mukaan enemmän kuin ed

lahti on kasvukeskus ja siellä on yliopistokeskus ja kuten tästä mietinnöstä ilmenee näiden yliopistokeskusten rahoitus on nyt turvattu ihan kuten ed

sampsa kataja täällä aiemmin jo hyvin tarkkaan selvitti

en käy sitä toistamaan mutta yhdyn hänen sanoihinsa mitä hän tästä totesi ja iloitsemme yhdessä että olemme alueellemme saaneet yliopistokeskusten rahoituksen turvatuksi

yliopistoilla on myös harrastustoimintaa ja uskon että monet ovat siinä jo mukana ja liikuntaa voidaan tietenkin sinne sisällyttää ja se on varsin terveellistä

mutta haluan tässä yhteydessä myös huomauttaa ettei pelkästään liikunta ole tärkeää vaan myös se että opiskelijat saavat asianmukaisen ja tasokkaan terveydenhuollon koska on kysymys nuorista ihmisistä ja heillä on elämä edessään

varsin usein nuoret ovat juuri akateemista loppututkintoa hankkiessaan voimiensa äärirajoilla

jotkut oppineet ovat joskus kertoneet että akateeminen loppututkinto rasittaa henkisesti ihan terveyden äärirajoihin saakka

valtio edelleen siis pitää huolen yliopistojen perusrahoituksesta ja sitä tukee indeksi kuten täällä on jo todettu

tämä ulkopuolinen rahoitus ei ole mikään uusi keksintö sitä on ollut jo aikaisemminkin se täytyy muistaa eikä se ole tietenkään mistään muualta pois

toivon että nämä uudet kriteerit parantavat sitten opetuksen laatua ja takaavat myös sen että tosiaan opettajia on opiskelijoita kohti enemmän

lisäksi siellä opiskelu pohjautuu usein siihen että tieto osataan jo ja sitten ryhdytään itsenäiseen ajatteluun kritiikkiin ja väittelyyn ja sitä kautta syntyy jotakin uutta

sen huomaa tuolla kansainvälisissä yhteyksissä toimiessa että siellä toivotaan debattia keskustelua kritiikkiä ja arvostelua väittelyä kun suomessa taas katsotaan että joka sellaiseen ryhtyy tai sitä tahtoo on hankala henkilö

euroopan yliopistojen on pystyttävä muuttumaan ja uudistumaan ajan hengessä ettemme menetä opiskelijoita amerikkaan ja aasiaan

arvoisa puhemies

toivon kuitenkin että tämä ulkopuolinen rahoitus ei aja siihen että opiskelijat sitten saavat sen mukaan myös opiskelupaikan jos sattuu olemaan yhteyksiä rahoittajaan

potilas joka tarvitsee apua lääkärin apua on aina kärsivä tai erittäin kärsivä

työelämäyhteistyö sekä kansainvälinen vaihto niin opiskeluaikana kuin myöhemmässä akateemisessa työskentelyvaiheessa ovat tärkeitä ja tiedän ainakin tuolta manner euroopasta että sitä odotetaan ja toivotaan

siitä huolimatta uhmaan puhua myös heinolan alueesta

sinne tulee nyt tukia onneksi mutta heinolalla on ollut se kohtalo että siellä on ollut työttömyys kohtalona ja tämä sairaalan lakkauttaminen on vakava takaisku

arvoisa puhemies

ihan henkilökohtaisesta kokemuksesta voin sanoa että kyllä reumasäätiön sairaalan osaaminen on ollut hyvin korkeatasoista vertaamatta sitä muihin

ei siellä oikeastaan ole mitään ongelmaa hoitaa potilaita jos ei ongelmaksi lasketa sitä että siellä ei ole tarpeeksi resursseja

mistä jo aikaisemmin puheenvuorossani mainitsin että siellä on niin paljon päällekkäisiä tehtäviä että moniammatillisiin kokouksiin ei ehditä niihin palavereihin joissa käsitellään potilaitten sairauksia

nyt kun täällä on niin lukuisasti paikalla tehokkaita helsinkiläisiä kansanedustajia niin kehotan teitä menemään tutustumaan husin lasten ja nuorten klinikkaan

hän kertoi useasti ei hän tietenkään voinut kertoa tapausten yksityiskohtia eikä rikkoa luottamuksellista potilaslääkäri suhdetta mutta kyllä kävi selväksi se että pitkien matkojen takaa tultiin pohjois suomestakin ja ympäri suomea heinolaan saamaan hyvää hoitoa ja iloiten tultiin ja oltiin tyytyväisiä kun saatiin hyvää hoitoa

kyllä näitä tehohoitopaikkoja tarvitaan ja toivottavasti husissa nyt tämä uusi yksikkö ei ole jo heti syntyessään liian pieni tehohoitoyksikkö jos myöskin ruvetaan husissa satsaamaan reumapotilaitten hoitoon

asia koskee tietenkin henkilökohtaisesti minua koska myös hämeestä potilaita joutuu joskus lasten teholle liittyen elinsiirtoihin

tähän ongelmaan puuttumalla hallitus voi tulevaisuudessa pelastaa monen nuoren ja monen perheen elämän normaaleille raiteille puhumattakaan yhteiskunnallisista säästöistä

asiantuntijat antavat mielellään ohjeita mahdollisista toimenpiteistä

nyt hallituksen esityksen mukaan eräiden asuinrakennusten korjauksiin myönnettävien suhdanneluontoisten avustusten myöntämisaikaa pidennetään tämän vuoden elokuuhun saakka

muita avustettavia kohteita ovat olleet opiskelijat kehitysvammaiset nuoret sekä mielenterveys ja päihdekuntoutujat ja asunnottomat

energiansäästövelvoitteet uudet teknologiat ja väestön ikärakenne tulevat jättämään jälkensä asunto ja rakennuskantamme

sitä pitää ehdottomasti tukea

arvoisa puhemies

tähän on päädytty koska eun komissio ja euroopan keskuspankki katsovat että lainajärjestely on välttämätön koko euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseksi

ne jotka seuraavat euroopan politiikkaa tietävät että manner euroopassa yksi keskeisimmistä puheenaiheista ja huolista on talousongelmat euroopassa

kreikan tulee raportoida kullekin lainajaksolle asetettujen ehtojen toteutumisesta muuten ei heru lisälainaa seuraavalle neljännekselle

muun muassa kiinassa intiassa ja amerikassakin kilpailijat kisaavat maailmanlaajuisista markkinoista ja meidän on euroopassa tehtävä ryhtiliike ja pidettävä pää pinnalla

vapaamatkustajia niitä jotka elävät yli varojensa eivätkä laita tikkua ristiin asioidensa korjaamiseksi ei tarvita euromaiden eikä eu maiden joukossa

seurannan tulee olla tiukkaa ja ellei ala tapahtua korjausliikettä on siitä tultava selvä johtopäätös ja sanktiot muiden yhteisenä rintamana

niin hurjalta kuin se kuulostaakin on meidän velvollisuutemme olla mukana viemässä hyvää toimintaa ja hallintotapaa eteenpäin euroopassa kun kerran vanhat maat eivät siihen pysty

kaiken kaikkiaan

teen päätöksiä ja olen mukana päätöksenteossa ja koska näen ja uskon että se on ainoa mahdollisuus turvata suomalaisten tulevaisuus talous ja hyvä elämä kannatan tämän lainan myöntämistä

arvoisa puhemies

ministeri esittelypuheenvuorossaan kertoi jo hyvin kattavasti mikä on hallituksen linja ja kanta ja mielestäni vanhuspolitiikan suunta on sen mukaan ihan hyvä

mielestäni on parempi tehdä se meille esitykseksi ensi kevääksi kuin niin että se tuodaan tähän kaikkeen mikä tällä hetkellä tuolla ilmassa velloo hädällä ja kiireellä huonosti valmisteltuna

mutta toivon että se laki sisältää vanhustenneuvolan ja vanhustenneuvolatoiminnan jotta ikäihmiset todella saavat apua päivittäiseen elämäänsä neuvontaa ja hoivaa sitä kautta kun pärjäävät vielä kotona mutta tietävät mistä hakea apua ja tukea ja turvaa ja mitkä lait heitä palvelevat ja auttavat

en osaa arvioida henkilökohtaisesti onko se oikeudenmukaista vai ei mutta tuntuu kovin kohtuuttomalta että jos ihmiselle annetaan elinvuosia ja terveyttä että pärjää kotona niin pitää tulla vähemmällä toimeen kituuttamalla

ei kuulosta kovin oikeudenmukaiselta

vanhusten palveluiden tarve on kasvanut ja se ei tarkoita suinkaan sitä että meillä olisi huono terveydenhuolto tai huonotasoinen vanhustenhuolto vaan kerta kaikkiaan väki vanhenee sitä tahtia että emme ole pysyneet palveluissa mukana

pappa oli ollut sairaalan pihalla ja yritti ambulanssin kyytiin

nämä ovat ikäviä esimerkkejä mutta haluan ne nyt lukea ihan tänne eduskunnan pöytäkirjaan koska haluan kertoa että tämä on kentältä tullutta tietoa

pahin tulppa tuntuu usein olevan poliklinikan puhelimeen vastaava henkilö jolla joskus tuntuu olevan käsissään lupa päättää pääseekö potilas siitä eteenpäin lääkärin vastaanotolle

näin olen todennut ja näin olen kuullut ja näin olen itse nähnyt ja toivon että tätä tulppaa voitaisiin parantaa ja päästää mahdollisimman moni hoitoon koska nämäkin vanhukset pärjäävät kotona kun siellä on vähänkin apua

sitten hämeenlinnasta tänään juuri kun ihmiset seurasivat tätä keskustelua he toteavat että ei hämeenlinnassakaan se elämä niin auvoa ole kuin täällä tänään päivällä kuultiin

toivon että asenteet muuttuvat ja aikaa löytyy vanhuksille että he eivät kärsisi yksinäisyydestä ja saisivat sen arvostuksen joka heille kuuluu ja peräänkuulutan arvoisa puhemies asennemuutosta ikäihmisiä kohtaan

arvoisa puhemies

meidän kansanedusta jien tulee ottaa vastuu paitsi ilmastotavoitteiden saavuttamisesta myös suomalaisten yritysten kilpailukyvystä ja suomalaisten työpaikoista

oma kohtuuhintainen sähköntuotanto vahvistaa tvon ja fennovoiman omistajien toimintaedellytyksiä suomessa ja lupien myöntäminen näille kahdelle yhtiölle on mielestäni koko suomen etu

maassamme on lukuisia merkittäviä yrityksiä joiden kilpailukyky kärsii siitä että ne ovat riippuvaisia kalliista markkinasähköstä

tvo ja fennovoima toimivat molemmat omakustannusperiaatteella eli kukin omistaja saa sähkönsä tuotantokustannusten mukaan omistuksensa suhteessa

yritykset panostavat energian säästämiseen ja ovat mukana monissa uusiutuvan energian hankkeissa mutta kohtuullisen sähköomavaraisuuden saavuttaminen ilman ydinvoimaa ei ole mahdollista

ydinvoimapäätöksissä on kyse myös kilpailun lisäämisestä sähkömarkkinoille

ydinvoimalallahan tuotetaan tänään noin neljäsosa suomen sähköstä ja osuus lisääntyy nyt rakenteilla olevan teollisuuden voiman kolmannen yksikön myötä

perusedellytys toimiville markkinoille on se että markkinoilla on riittävästi vahvoja toimijoita ja että kaikilla toimijoilla on samat ja tasapuoliset edellytykset kehittää omaa kilpailukykyään

fennovoiman myötä ydinvoiman omistajakunta laajenee merkittävästi ja uskon kaikkien meidän hyötyvän avoimemmista ja toimivammista markkinoista

on myös syytä todeta että vahvistamalla ydinvoimayhtiöiden takana olevien paikallisten tyypillisesti kuntien ja kaupunkien omistamien energiayhtiöiden toimintaedellytyksiä tuemme samalla näiden energiayhtiöiden mahdollisuuksia luoda toimintaedellytyksiä paikalliselle

poissa edusti jaska

hoskonen totesi täällä että suomi toi tänä talvena joka oli varsin kylmä kahden ydinvoimalaitoksen verran sähköä

olen joutunut tekemisiin sen verran sähkön toimituksien kanssa että olen saanut siinä hyvää tietoa ja asiantuntijat ovat minua siinä opastaneet

he ovat kertoneet että venäjä on ollut varsin luotettava sähkön toimittaja